vientivetoinen kansantaloutemme on globalisaation kynsissä tosi rankasti

olivat minusta tämä debattijakso lähestyy loppua oteta vielä yksi kierros usa cyril huomioimaan mahdollisuuksien mukaan arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

me olemme alihankkijamaa maailmanmarkkinoilla ja silloin siellä on joko tosi kuumaa tai tosi kylmää koska alihankkija on siinä tilanteessa

vasemmistoliitto jätti hallituksen

täällä tänään vihreiden alanko kahiluoto vaati että säästöpaketti on voitava avata

aivan kuten edustaja pekkarinen totesi jos sieltä päältä on kaksi hakijaa imf ja evm niin kyllä varmaan kokoomus sijoittaa sitten sitä yksityistä rahaa nimittäin ei niitä muita sijoittajia varmaan löydy

slovakian parlamentti hylkäsi oman osuutensa ensimmäisestä kreikka paketista

kun puolet ministereistä karkaa kuka mihinkin ja yksi karkaa hallituksesta ja yhdet haluavat pistää paketin uusiksi niin eihän tässä enää tiedä miten päin tässä olisi

tämä ei suomessa silloisen valtiovarainministerin jyrki kataisen mielestä olisi ollut edes mahdollista ja keskustan vihreiden ja rkpn enkelikuoro säesti

arvoisa puhemies

maa ei nielaissut slovakiaa vaikka niin väitettiin eikä eu ole julmasti kostanut slovakialaisten kieltäytymistä tukitalkoisiin osallistumisesta

niin se pitää tehdäkin

ei se meidän vikamme ole että me olemme suomen suurin työväenpuolue niin kuin helsingin sanomat eilen kertoi

se on mahdollista se on kerran tehty jo

espanjaan on pumpattu valtavat määrät rahaa nimenomaan keskuspankkijärjestelmän kautta ja odotetaan että kun tämä evm mekanismi saadaan valmiiksi niin siinä häkkyrässä sitten ollaan

emme me ole enemmistö

te olette vielä suurempi ja demaritkin toistaiseksi ovat suurempi mutta kummallinen demokratia se on jossa ei eri mieltä voi olla ja haastaa

tämähän on aivan käsittämätöntä ja kyllä hieman paheksun sitä että kun perussuomalaisista puhutaan niin määritellään jollain tavalla että perussuomalainen tohtori tai tohtorikoulutettava on jotenkin huonompi kuin joku muu

pitääkö siinä määritellä vielä sukupuu ja uskonnot ja kaikki

nyt meillä on molemmat

ja sitten se minkä tässä kuvailin jonka toveri mustajärvi edustaja mustajärvi vielä puki osuuspankin johtajalle hyvinkin kauniisti sanoiksi

lainataan valtiolle valtio siirtää pankille vaikka suomalaiselle sieltä suomen pankille sieltä euroopan keskuspankille ja se taas lainaa sitten sinne alkuperiin

tästä on kysymys

kreikka velkasaneeraukseen ei vakausvälineitä

ei ole ihme että kokoomus on siitä hermostunut eikä ole ihme että kokoomuksen hallituskumppanit ovat siitä vaienneet

on aivan erinomaista saada puheenvuoro vaikka ei ole sitä pyytänyt

ovatko nämä toimenpiteitä jolla saadaan aikaan talouskasvua

ainoa tapa tuottaa kasvua tai hyvinvointia on saada joko laadullista kasvua tai absoluuttista kasvua tehokkuutta muuta

hiljaisena miehenä ja käteni tiukasti yhdessä pitäen kysyisin hallitukselta

onko tuleva vuosi tätä parempi

tämä paketti on sen verran vakava että se olisi todella ansainnut poliittisen hallituksen joka sitten olisi esitellyt tämän asian

monet maat kasvavat eurooppa harmaantuu takaa itseään ristiin ja sotkee omat asiansa ja sitten sanotaan että keillä on vastuu

ilmeisesti eu politiikasta itse eusta saa hieman huonosti olla eri mieltä mutta olen kuitenkin eri mieltä ja ylpeä siitä

tämä on todella ketkuilua että tällainen asia viedään toimitusministeristön kautta mikä mahdollistaa sitten kaikennäköisen äänestyskikkailun

meillähän ennusteet osoittavat että meidän pitäisi palkata kymmeniätuhansia uusia työntekijöitä palvelutarpeen kasvun johdosta ja sen johdosta tarvitaan useita toimenpiteitä että pystymme tulevaisuudessa vastaamaan julkisista palveluista

kun minä puhun euroopan unionista niin tuntuu hieman kummalliselta että kollegat siitä alkaa buumi nostaa tai ministeri stubb käyttää termiä sikamainen

aivan hätätilan voivat tulkita henkilöt joilla ei ole mitään tekemistä kansanvallan kanssa vaaleilla valitsemattomat byrokraatit

stä

sitten vielä lopuksi arvoisa puhemies tämähän on euroopan laajuinen kehittyvien maakuntien suomi kassa

ja jos tällaisten trichetien ja strausskahnien varassa on ollut moraali siis yleisesti ja myös rahoitusmarkkinoilla niin ei ole kehumista

minä en tämmöisiä sanavalintoja käyttäisi

tarvitaan kunta ja palvelurakenteen uudistus tarvitaan tuottavuuden kasvua ja samoin myös kuntien tehtäväreppu on käytävä huolellisesti läpi ja arvioitava mikä siinä on edelleen sellaista mikä sopii tähän päivään ja tulevaisuuteen ja mikä voisi jäädä jonkun toisen hoidettavaksi

mutta europolitiikka

nimenomaan juuri sen takia perussuomalaiset ottavat nämä vaalit tosissaan ja lähtevät sinne parhaalla mahdollisella joukkueella

eli me olemme täällä lainsäätäjiä ja meidän tehtävämme on säätää sellaiset lait jotka ovat tarkkarajaisia eivät ole tulkinnanvaraisia ja jotka toimivat käytännön elämässä ovat oikeudenmukaisia ja toimivat käytännössä

meillä parhaillaan ministeriöt laativat omia ehdotuksiaan siitä mistä velvoitteista normeista voitaisiin luopua ilman että peruspalvelut siitä kärsisivät mitkä olisivat niitä tapoja missä voitaisiin kunnille antaa enemmän toimintavapautta ratkaista se miten tuon palvelutehtävän hoitavat

mutta vastuuta ei ole missään ainakaan näillä herroilla todennäköisesti herroilla jotka nauttivat syytesuojaa nauttivat verovapautta

eli on kaikkien etu että tämä tunteita ja intohimoja herättävä laki saadaan kerralla niin hyväksi ettei sitä jälkikäteen tarvitse ronkkia tai edes hienosäätää

kun saamme tuon listan valmiiksi niin sen jälkeen arvioimme pääsemmekö sillä tuohon miljardin euron tavoitteeseen

arvoisa herra puhemies

kyllä teitä valtiovarainministeri jyrki katainen voi onnitella

annan tässä tunnustuksen hallintovaliokunnalle siltä osin että lakiesitystä joka oli huomatkaa hallituksen yksimielinen esitys mitä minä hieman ihmettele keskustan kokoomuksen rkpn ja vihreiden ministerit antoivat yksimielisesti sellaisen hallituksen esityksen hallintovaliokunta erittäin merkittävästi muutti

he nimenomaan omassa arjessaan näkevät ne monet tehtävät normit ja velvoitteet jotka ehkä rajoittavat sitä tarkoituksenmukaista työnjakoa ja tuija

tässä odottelen sitä päivää kun se vakuussopimus joka salaiseksi on julistettu vielä avataan mutta sanonpa tässä käsitykseni mikä siellä on

kokoomuksen veropolitiikkaa kokoomuslaista yksityistämispolitiikkaa kokoomuslaista ulkopolitiikkaa ja kepu on kuin täti eulaalia se käy tuolla keskellä viikonloppuja vaatimassa niitä mitä se ei ole saanut budjetissa läpi

negative pledge clause

siitä googleen ja katsomaan mitä se merkitsee

ei ole häävi tämä sopimus

herra puhemies

tämä muutti kyllä parempaan suuntaan siitä ei ole kysymys

nyt jos tulee taantuma ja työttömyys lisääntyy ei työttömyyspäivärahoja eikä työllisyysmäärärahoja eikä työttömien yhdistysten toimintamäärärahoja pidä karsia vaan nostaa jotta siellä kansan syvät rivit pystyvät sopeutumaan sitten työttömyyteen ja pääsemään takaisin työelämään

kysymys on enemmänkin siitä nukuttiinko hallituksessa silloin kun tätä asiaa sieltä tuotiin eteenpäin

tämä on ihan vilpitön toivomus koska kun te sanoitte että teillä ei ole resursseja niin eiväthän ne resurssit keskustalla lisäänny senkään jälkeen kun hallitus on tehnyt oman esityksensä

arvoisat kollegat minä olen kansanedustaja kuten teistä jokainen ja meidän työmme ja ammattimme on tehdä niin selkokielisiä ja ajatukseltaan kirkkaita lakeja ettei niitten tarkoituksesta tarvitse juristijoukkojen tehdä tulkintataidetta

tästä olen huolissani jos lait ovat epäselviä eivät ole tarkkarajaisia sillä sekä maahanmuuttovirastossa poliisissa tullissa että ihmisoikeusjärjestöissä joka paikassa viranomaisilla jotka työkseen käsittelevät näitä asioita pitää olla lait ja asetukset puolellaan ja ohjaamassa sitä työtä ja selväsanaisina jotta he voivat tämän työnsä tehdä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

on tämä menossa mahdottomaksi

hallitus ei lietso mitään

nyt kun näistä ydinvoiman jumittajista toinen on jo ulkona ja toinen on lähdössä saatteko te näitä päätöksiä nyt aikaiseksi

selonteossa todetaan täysin selvästi että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on välttää joutumasta sotilaalliseen konfliktiin

kun katsotaan vihreätä energiapolitiikkaa ydinvoima ei käy kivihiili ei periaatteessa käy mutta käytännössä on käynyt turve ei käy mitkä ovat ne uusiutuvat energialähteet

on peräti onnetonta jos oikeudesta hallinto oikeuksista korkeimmista hallinto oikeuksista ja muista sitten haetaan tulkintaohjeita ja tehdään riitatupia sadoilla ja jälleen sadoilla asioilla

tästä on kysymys

eikä se meidän keksintöämme ole

arvoisa herra puhemies

se on helsingin sanomien tutkimustulos

totuus alkaa paistaa

onko se vesivoima

ja sitten vielä

onko se sitten vaikkapa maalämpö tai aurinkopaneeli tai propelli joka katolla

uutta tulee toisen perään

se on nyt hyvä todeta tässä salissa kun sanotaan että suomiko tämän kaataa että suomi voi jäädä tämän ulkopuolelle ja jos muut haluavat tällaisen vakausmekanismin viedä eteenpäin on se mahdollista tämän on ulkoministeri tuomiojakin todennut

eiväthän näillä teollisuus ja hyvinvointi pyöri

ja se on jäsenvaltioita yhtäläisesti velvoittava jos jokin jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi

eli valtiovarainministeri rinne tuokaa nämä hyvät esitykset eduskuntaan ja jos näyttää siltä että ne eivät ole terveitä ensi kaudellahan on fortumin mahdollista tuoda se tänne niin sitten ainakin joku näistä natsaa

ongelma ei ole lainmukainen työperäinen maahanmuutto

sitten edustaja terho kysyi näistä hybridiasioista ja myöskin donald trumpista

nämä ovat ne ongelmat yhteiskunnassa jotka aiheuttavat närää pelkoa ja kritiikkiä

niin yhdysvallat on meille tärkeä oli sen presidenttinä kuka tahansa

minulle vielä arvoisa puhemies naurettiin kun puhuin meloneista ja omenoista vaalitenteissä